myös sosiaali ja terveydenhuollon hallinnon rakenteellisten muutosten ja uudistusten jotka ovat välttämättömiä tehdä osalta aletaan olla tilanteessa missä ainoa mitä jää jäljelle on hallituspuolueitten julkiset riitelyt julkinen kiista siitä mitä ei saa tehdä ja sen yhteisen sävelen löytäminen tuntuu olevan erinomaisen hankalaa

sitten toinen asia tästä sote uudistuksesta kyse on pikkuisen samasta asiasta kuin tässä edellisessäkin aiheessa

ikärajan nosto tässä suhdannetilanteessa merkitsisikin lähinnä lisääntyvää työmarkkinatuen varaan jäävien ikääntyneiden työttömien työnhakijoiden määrää

hallituksen esityksessä mainitaan että ikärajan noston vuoksi kuntien velvoitetta työllistää ikääntyneitä työntekijöitä laajennetaan koskemaan niitä työttömiä jotka lainmuutoksen vuoksi eivät enää olisi lisäpäiviin oikeutettuja

hyvää tarkoitetaan tavoite on kannatettava mutta sitten lainvalmistelun yhteydessä on tapahtunut jotakin ja se jokin liittyy näihin taloudellisiin resursseihin

toisekseen

tämänkin keskustelun jälkeen en voi kuin hämmästellä sitä miten nyt on epäluuloa siitä työstä jota on vuosien varrella tehty lähtien siitä että me olemme maailmassa ensimmäisenä tekemässä sosiaali ja terveydenhuollon integraatiota me olemme tekemässä sitä horisontaalisesti eli so ja te yhdessä ja perustaso ja erityistaso yhdessä voi olla että minulla on väärät paperit mutta joku toinen on näemmä tässä salissa lukenut joitakin toisia papereita kun tämäkin on tässä keskustelussa kyseenalaistettu lähtien siitä mitä kunnat tekevät

mitä ovat sitten rakenteelliset muutokset joita keskusta esittää

samalla palkanmäärittelyä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten että velvoitteen perusteella järjestetty työ ei alenna työn päätyttyä maksettavaa työttömyyspäivärahaa

tuo luku voi olla totta ja se voi olla jonkun kaavan mukaan laskettu

ei ihan tavallista ole että valiokunnan mietinnössä kirjoitetaan seuraavasti suora lainaus

sen on vastattava elinajanodotetta

ensinnäkin sikäli kuin te olitte lukenut tämän välikysymystekstin minkä te olette käsittääkseni allekirjoittanut olisi hedelmällistä käydä keskustelua tästä välikysymystekstistä ja niistä väittämistä joita täällä on esitetty

väätäiselle

osatyökykyiset on saatava nykyistä paremmin töihin

otan mielelläni tukiopetusta vastaan niistä eroista mitä sosialidemokraateilla ja keskustalla on silloin kun puhutaan kaikkein vähävaraisimmista ihmisistä

mutta tässä vielä se olennaisempi asia on se missä ovat hallitusohjelmassa luvatut uudistuksiin käytettävät rahat kehyskaudella

suomeksihan tämä kuitenkin käytännössä tarkoittaa sitä että se valmistelutyö jota on tehty on jäänyt vajavaiseksi siksi että on selkeästi alibudjetoitu tämän toiminnan vaatimat määrärahat

jos ei päiväsaika riitä niin jatketaan päivää

varovaisetkin arviot kertovat että terveydenhuollon tietojärjestelmien yhtenäistämisellä olisi saatavissa miljardi euroa

viime talven esityshän pohjautui sosiaali ja terveysvaliokunnan saamaan hallituksen esitykseen jota perustuslakivaliokunta arvioi

saadun selvityksen mukaan puute johtuu siitä että esitykset oli viime vaiheessa jaettu erikseen sosiaali ja terveysministeriöstä ja työ ja elinkeinoministeriöstä esiteltäviin esityksiin ja jälkimmäinen ministeriö on jakanut oman osuutensa vielä kahteen eri esitykseen joista toista ei vielä ole annettu eduskunnalle

perustuslakivaliokunta antoi kolme etenemistietä joissa kaikissa oli yhteneväistä esimerkiksi se että tässä maassa tulee sosiaali ja terveyspalvelut järjestää ja niistä huolehtia yhtä kuntaa suuremmalla alueella

eräs väittämistä joita puoli tusinaa täällä sellaista on joista olisi hyvä keskustella

noin kaksi viikkoa ennen eduskuntavaaleja puheenjohtaja ilmoitti

te puhutte ed

valiokunnan mietinnöstä on luettavissa myös se että valiokunta huomauttaa että vaikka maksettavat korvaukset sidotaan vuotuiseen valtion talousarviossa olevaan euromäärään määrärahan pienentäminen niin että toiminta ei voisi vastata kriisiavun tarpeeseen tai korvaus ei vastaisi kustannuksia olisi vastoin lain tarkoitusta

toisekseen on täysin hyödytöntä laittaa eri väestöryhmät lapsiperheet työttömät eläkeläiset vastakkain

täällä on suora siteeraus välikysymystekstistä

hallitusohjelman mukaan kunnat jatkossakin toteuttavat omaishoidon tuen maksatuksen ilman että kela siirto omaishoidon tuen maksatuksen osalta tehdään

me odotamme budjetin yhteydessä esitystä vanhuspalvelulaiksi

se oli perustuslakivaliokunnan raamitus joka annettiin ja josta seuraa esimerkiksi se että sotea ollaan edelleen viemässä juuri sellaisena kuin se on tähänkin asti ollut

vuolanne tarkoittaa

arvoisa puhemies

keskusta edellyttää että tuon vanhuspalvelulain yhteydessä samanaikaisesti tuotaisiin eduskuntaan laki omaishoidon tuen muuttamisesta niin että omaishoidon tuki siirretään kunnilta kansaneläkelaitoksen maksettavaksi

mutta se mitä sanon

meillä ei ikinä tule olemaan yhtenäisiä kriteereitä ja yhtenäiset kriteerit tulevat vääjäämättä edellyttämään myös jonkun muutaman kymmenen miljoonan vähintään muutaman kymmenen miljoonan lisäresursointitarpeen

meillä puolueena on eri vähävaraiset joista me kannamme huolta halpapuheliista edustaja

tässä on nyt anttilan mielestä tinkikierrosta ja kallis yh heinäluoma ja vuolanne ja senkin puolesta kokoisessa maassa

täällä on tänään keskusteltu ykn ihmisoikeussopimuksen ratifioinnista seköhän se virallinen nimi oli

poissa edustajaa

meidän on saatava vanhuspalveluissa ikääntyvän väestön palveluissa painopiste nykyistä paremmin kotona tapahtuvaan hoitoon ja omaishoidon tuki on tässä erinomainen keino ja väline

arvoisa herra puhemies

sitten se iso asia jossa kehyspäiväpäivänkin jälkeen ovat tilanteet ja nuo eräpäivät siitä milloin me tietoa saamme mitä tulevaisuus tullessaan tuo muuttuneet on tämä sosiaali ja terveydenhuollon hallinnon rakenteiden uudistaminen

jotta voisimme tuon sopimuksen ratifioida se tarkoittaisi sitä että tämän lain osalta pitäisi askelen osua mieluummin lankulle kuin että on reilusti yliastuttu se loikka jota ollaan tekemässä

meillä on ministeriössä menossa valmistelu jolla tavoitellaan tilannetta jossa tämä sirpaloitumiskehitys saataisiin torpattua

omaishoidon tuen on oltava samoilla kriteereillä myönnettävissä koko maahan

tuo kehyspäätöksen muka linjaus on sen kaltainen että siinä on paljon ihan ymmärrettäviä asioita mutta itsekin luulin että kun hallituksen ja ministerin asettamat selvitysmiehet saavat työnsä tehtyä selvitysmiehet tekevät esityksen joka on toteuttamiskelpoinen ja toteuttamiskelpoinen niin että sitä kun parantaa niin eteenpäin päästään mutta pohja olisi tuo ollut mikä esitys tuli

meillä on erilaisia näkemyksiä eri puolueiden välillä siitä miten palvelut tulisi tuottaa mutta en ole vielä tavannut ensimmäistäkään edustajaa niitäkään jotka puhuvat niin sanotusta monituottajamallista joka hyväksyisi sen että erikoissairaanhoito ulkoistettaisiin en ensimmäistäkään

saadun selvityksen mukaan yrityksessä aiemmin työllistyneen perheenjäsenen työttömyysturvan parantamista koskevan ehdotuksen oli tarkoitus olla mukana nyt käsiteltävässä kokonaisuudessa

lähtökohta on nyt se että kun tänä vuonna sopimukset pitäisi ehtiä tekemään niin että tämä laki olisi voinut tulla voimaan jo vuoden alusta nyt mennään niin sanotusti entiseen malliin ainakin alkuvuosi ja tämä laki tulee sitten oikeasti voimaan kesän jälkeen

joten tänään tässä ja nyt tälle sirpaloitumiskehitykselle etsitään lainsäädäntöpohjaa jolla ei tapahtuisi tilannetta jota täällä kuvattiin

valiokunta katsoo työelämä ja tasa arvovaliokunnan tavoin että yrityksessä työllistyneen perheenjäsenen tulee olla oikeutettu työttömyysturvaan tilanteessa jossa hänen työnsä on loppunut yritystoiminnan edellytysten pysyväisluontoisen heikentymisen johdosta ja yritystoiminnasta tuleva tulo jää vähimmäistoimeentulon alapuolelle

tuollaista esitystä odotin

arvoisa puhemies

se iso huoli tässä asiassa siis tämä on valiokunnan yksimielinen mietintö jossa meillä valiokunnalla on täysin yhteneväinen käsitys on se että hyvää on tarkoitettu mutta pitkä matka tästä siihen on että tästä priimaa

tämä on inhimillinen ja tämä on ihmisille paras tapa päästä eteenpäin siinä että kotona asuminen olisi mahdollisimman pitkään mahdollista ja mikä tärkeintä omaishoitajat koko maassa tulisivat samanarvoiseen asemaan

meni kaksi päivää ja hallitus kehysriihessään sotki tämän homman taas kertaalleen käytännössä palautti lähtöruutuun

talo mikrofonit pois pääperuste jurva voisi tulla

vaikka työttömyyden ja koulutuksen aikaiset tuet yhtenäistyvät tulee uusien korotettujen etuuksien saantiedellytysten selvittelystä lisätyötä

on hyvä että asiantuntijuutta on lisätty mutta sen mitä tässä lopputuloksena tuleekaan taas kerran aika näyttää

hallitus on ihan itse osannut sotkea tämän alun alkaen miljardiluokan uudistukseksi mainostetun asian

vaikka kassat ovat hakemusten lisääntymisen myötä lisänneet henkilöstöään ja kehittäneet toimintaansa etuuspäätösten valmistelua hidastaa osaltaan työttömyysturvasäännösten yleinen monimutkaisuus

kun tämän lain lukee niin ensinnäkin voi hämmästellä sitä mikähän ihmeen kiire tällekin laille tuli tuoda eduskuntaan vastoin eduskunnan antamia aikatauluja muutaman pykälän muuttaminen tilanteessa jossa hallitusohjelman kirjaus on täysin selkeä

sitten arvoisa herra puhemies aivan loppuun näistä luvuista

arvoisa herra puhemies

muun muassa lomakorvausten jaksotus erilaiset työttömyysturvan karenssit vakuutuspalkan monimutkaiset laskentasäännöt ja etuuksien moninaisuus ovat omiaan aiheuttamaan viivytystä käsittelyyn

tämän päivän keskustelusta voi vetää sellaisen johtopäätöksen että sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa hallitus on yhtä mieltä yhdestä asiasta

vaikka koulutusetuudet nyt yhtenäistetään työttömyysetuuksiksi merkittävää parannusta etuuksien monimutkaiseen laskentaan ei lakiehdotuksiin sisälly

tietysti tässä on todistustaakka jollakin muulla kuin minulla mutta joku ihmeen kiire tähänkin saatiin vaikkei ollut mitään syytä

valiokunta pitää tarpeellisena että työttömyysturvasäännöksiä pyritään edelleen yksinkertaistamaan ja menettelyjä esimerkiksi sähköisten asiakirjojen ja sähköisen asioinnin avulla nopeuttamaan

sitten toinen asia

mietintöön liittyy kolme vastalausetta

suuremmaksi pettymykseksi se tämän keskustelun kuluessa muuttui kun peruspalveluministeri hallituksen suulla totesi että hallituksella on joku linja hallitus tietää mitä se haluaa

miksi ihmeessä me olemme viikkokausia saaneet kuulla sellaisia uutisia joissa on kerrottu että sosiaalipoliittinen ministerivaliokunta kokoontuu silloin ja silloin päättämään

mutta tästä tavasta jolla lakia on jouduttu syystä tai toisesta kirjoittamaan valiokunta asiantuntijakuulemisten jälkeen jäi jonkun verran sellainen olo että olisi pitänyt vielä enemmän kirjoittaa näkyviin velvoitteita yhteistyölle sen oloinen tuo meidän kuulemisemme oli

mutta näillä eväillä mennään

arvoisa herra puhemies

käytän tämän puheenvuoron yhden asian takia ja se asia on se että suomalainen päivähoitojärjestelmä on ennen tämän lain kirjoittamista voimaantuloa kokonaisuus johon kuuluu päivähoitoa päiväkodissa ryhmäpäivähoidossa perhepäivähoidossa ja siinä on kotihoidon tuki yksityisen hoidon tuki ja osittainen hoitoraha mukana

odottaminen maksaa ja se mistä hallitus maksaa hintaa on se että hyvin monella alueella hyvin monessa maakunnassa jopa erva alueitten kokoisilla alueilla on odotettu vuosi sitä mitähän se hallitus oikein ihan oikeasti aikoo tehdä

arvoisa herra puhemies

me olemme hävinneet tilanteessa jossa valitettiin siitä pitääkö kotihoidon tuki maksaa myös suomen rajojen ulkopuolelle kun tietyt edellytykset täyttyvät

muutama ihan yksittäinen kommentti vielä siihen mitä tuolta kehyspäätöksestä löytyy asioista jotka ovat hautautuneet tämän yritysvero osinkovero uudistuksen alle

kun mennään aikaan jolloin naiskansanedustajien ja naisvaikuttajien vahvan toiminnan jälkeen puoluesihteerit kääriäinen ja liikanen tekivät kompromissin siitä että suomessa aletaan maksaa kotihoidon tukea siitä tuli osa meidän päivähoitojärjestelmäämme

yksi tänään parjattu osio ja voin sanoa että en itsekään hyväksy sitä on se että kunnat joutuvat toimimaan sillä tavalla kuin kainuussa tai pohjois karjalassa keski karjalassa on toimittu mutta esimerkiksi tohmajärven tapauksessa on ollut pakko lähteä yksityistämisen tielle tilanteessa jossa muuta näköalaa ei ole ajassa jossa pitää pystyä tekemään päätökset siitä miten lähikuukausien aikana kuntalaisten sosiaali ja terveydenhuollon peruspalvelut turvataan

tilanteessa missä olemme me ikään kuin myönnämme että euroopan tuomioistuin on ollut oikeassa

tätäkö halutaan

kysyin lähetekeskustelussa perusteita sille miksi tämä jakaminen tehdään

minulle tämä asia näyttäytyy isona periaatteellisena asiana jossa ei olla yksin kansallisen lainsäädännön kanssa tekemisissä vaan myös ikään kuin hyväksytään myös kansallisesti se tilanne johon me olemme joutuneet tilanteessa jossa euroopan eu tuomioistuin on päätöksiä tehnyt

on helppoa sanoa ettei se ole täydellinen malli mutta se on paljon enemmän kuin se että yökausia istuttaisiin pohtimassa että mitähän tässä nyt oikein tapahtuu

tuon mallin ykkösasia on se että ihmiset saavat välttämättömät lääkäripalvelut kohtuuetäisyydellä omasta asuinpaikasta

tämän kevään aikana on käyty vähintäänkin kabineteissa kovaa vääntöä siitä miten tuon liikkuvuusdirektiivin menot rahoitetaan

jos tämän päivän keskustelua jonkun verran raaputtaa ja hieman tekee tulkintaakin voi löytää sellaisenkin hallituksen suunnasta tulleen viestin että nyt jo vihdoin aletaan hyväksyä se ajatus että rakenteita muuttamalla pelkkiä rakenteita ja varsinkaan kuntarajoja muuttamalla sosiaali ja terveydenhuollon palvelut eivät jatkossa järjesty

tässä valmistelussa on hieman sellaista makua että nyt siitä osasta päivähoitoa joka siirretään opetus ja kulttuuriministeriön hallinnoitavaksi tulee jotenkin parempaa

tässä katkaistaan yhteyttä sosiaalityöhön neuvolatoimintaan tavalla jossa toivon mukaan on kyse myös välivaiheen ratkaisusta

tässä yksi esimerkki siitä että peittoa jatketaan päästä toiseen ja keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle muut valiokunnatoita antaa lausunnon viimeistään kolmas viidettä kaksituhattakolmetoista

yksi osa odottamista on tässä maassa se että meillä maakuntien keskuskaupungit odottavat saavansa erikoissairaanhoidon haltuun ja tätä kautta erikoissairaanhoidon menot kuriin